samalla ei myöskään pidä unohtaa että saaristolla on samat kompensaatiotarpeet vaikeiden maantieteellisten olosuhteiden vuoksi kuin itä ja pohjois suomella

ja koska eussa on säästettävä rahaa säästöt tulee tehdä rakennerahastoista koska eurooppalaista lisäarvoa ei aina ole osoitettavissa

kyseinen pykälä hyvät edustajatoverit oli tarkoitettu sovellettavaksi vain hyvin harvoissa tapauksissa näin ainakin hallituksen esityksessä sanottiin

hyvät ystävät ruotsalainen eduskuntaryhmä toivottaa hallitukselle onnea neuvotteluissa rahoituskehityksestä ja maatalouspolitiikan ja rahastojen uudistuksesta

me olemme siis harkinneet tässä ristipaineessa jota tulee sekä eu direktiivin että muiden säännösten osalta että hakijoita ei ole tarkoituksenmukaista kokonaan sulkea vastaanoton piiristä koska on tärkeää että hakijat tavoitetaan helposti tutkintaa ja tiedoksiantamista varten eikä myöskään ole tarkoituksenmukaista sellainen että koko prosessin ajan olisi mahdollista asua vastaanottokeskuksessa koska sekin voi olla tekijä

suomessa oleskeli tilapäisillä oleskeluluvilla useita satoja ulkomaalaisia joiden maasta poistaminen ei ollut mahdollista koska palauttamiset eivät onnistuneet tiettyihin maihin

suomen kansallisten etujen lisäksi hallituksella tulee myös olla johtotähtenä koko unionin etu

suomi on nimittäin riippuvaisempi muusta euroopasta kuin eurooppa suomesta

rajamäki tässä paljasti sen todellisuuden että suurin virhe hänen mielestään oli että thors nimitettiin täksi ministeriksi

hyvät ystävät

esityksen vaikutuksista on jonkin verran kannettu huolta kunnissa mutta oikealla tavalla tulkiten vapaan liikkuvuuden sääntöjä olemme vakuuttuneita siitä että tästä ei tule käytännössä enemmän kustannuksia kunnissa

jos oleskelu muodostuu pitempiaikaiseksi vaarana on luvan saaneen ulkomaalaisen syrjäytyminen

tarkoituksena on vahvistaa sellaisten ulkomaalaisten oikeudellista asemaa jotka ovat myötävaikuttaneet itse täytäntöönpanoon eivätkä ole sitä vastustaneet

on huomattava todellakin että eu direktiivit eivät velvoita kuntia antamaan sosiaaliavustuksia unionin kansalaisille oleskelun ensimmäisen kolmen kuukauden aikana

niille jotka vaikeuttavat asiansa käsittelyä ja maasta poistamista ei olisi edelleenkään myönnetty oleskelulupaa

mutta eikö olisi syytä oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden nimessä että vastaavalla tavalla tehtäisiin tarkempia analyysejä ja selvityksiä kaikissa eu maissa

ja toisaalta sitten myöskin se kuka kantaisi kustannukset maasta poistamisesta niin tähän liittyen valtion viranomaiset kantavat mahdolliset kustannukset

hallintovaliokunta ehdottaa että heille annetaan työnteko oikeus ovathan he saaneet myöskin kotipaikkaoikeuden

tämä on aineellinen parannus joka on toivottava sillä tällä tavalla he voivat myöskin laillisesti hankkia elantonsa

pakolaisuus on valitettavasti mittava maailmanlaajuinen haaste ja suomi on monin kansainvälisin sopimuksin sitoutunut kantamaan oman vastuunsa

suojelujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa että jokainen vainon kohteeksi joutunut saisi suojelua vainolta ja vakavilta ihmisoikeusloukkauksilta

on totta että määrän nopea kasvu asettaa suuria haasteita sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimille että valmisteleville viranomaisille ja stressiä henkilöille itselleen

turvapaikkahakemusten ruuhkautuminen heijastuu kasvavina menoina myöskin vastaanottotoimessa ja voin vakuuttaa kollegani holmlundin puolesta että hän on myöskin kantamassa omalta osaltaan vastuuta näistä asioista

niin kuin olemme todenneet ed

sen lisäksi sisäasiainministeriö päinvastoin kuin aikaisemmin selvittää mahdollisuuksia solmia palautussopimuksia afganistanin ja irakin kanssa ja sellaisessa muodossa jossa unhcr olisi mukana

siihen liittyy tietenkin useita oikeudellisia ja muita kysymyksiä joita tarkastellaan yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa

meillä on myös nykyään käytössä eurooppalaisen paluurahaston varat

joidenkin osalta on osoittautunut että he ovat täysi ikäisiä

muissa pohjoismaissa on luovuttu niistä koska niistä ei ole ollut riittävästi apua mutta voisi tämä jotenkin vähän selventää tilannetta

poliisille varatun arviomäärärahan käyttöalaa on tämän vuoden alusta laajennettu kattamaan myöskin turvapaikanhakijan henkilöllisyyden selvittämisestä aiheutuvat kulut joten meillä on varoja tähän

lisäksi myös nykyinen sisäministeriö selvittelee niin sanottujen kielitestien käyttöä tapauksissa joissa testi auttaisi turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden selvittämisessä jotta me tiedämme että henkilö tulee sieltä mistä hän on sanonut tulevansa

kunnille maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta saapuneista kolmen vuoden ajalta ja me toivomme että me saamme tukea siihen kun korvausten alimitoitukseen pitäisi vastata

ehkä jatkan sitten debatissa

haavisto totesi kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmissa on romanien osalta puutteita

tämän olen havainnut

uusilla suosituksilla pyrimme korjaamaan sitä

ministeri stubb esitti aivan oikein että on tärkeää että me olemme pitäneet romanien asiaa esillä eu tasolla mutta uusia tilanteita tulee myöskin kun pannaan toimeen niin sanottu puitepäätös rasismia ja muukalaisvihamielisyyttä kohtaan

sen lisäksi tapaan hetken kuluttua bulgarian ulkoministerin ja niin kuin ministerit totesivat suomi on kahdenvälisissä tapaamisissa romanian ja bulgarian kanssa kaikilla tasoilla pitänyt romanien aseman esillä

ministeri stubb totesi tästä euroopan neuvoston yleissopimuksesta mutta meillä on myöskin meneillään sisäministeriön johdolla toimintasuunnitelman uudistaminen ja kaikkien valtion viranomaisten kesken edelleen koulutuksen tehostamista

tarkoitushan on että eri viranomaiset pystyvät tehostamaan muun muassa työpaja ja etsivää työtä ja kaikkea sitä yhteistyötä joka voi edistää maahanmuuttajien työllistymistä

voin kertoa että olemme sopineet valtiovarainministeriön kanssa että he irrottavat puoli miljoonaa tähän koulutukseen

ja dublin tapauksia todella priorisoidaan ja on uusia menettelyjä

tällä tavalla me saamme sen hyvin hyvin pitkälle ja se on tärkeä prosessi että päätöksenteko nopeutuu

mitä tulee alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilanteeseen laki edellyttää muun muassa että he myöskin hakuvaiheessa saavat tarpeellisen terveydenhoidon

ohjeistusta ei ole tässä vaiheessa annettu koska jokainen lääkäri on velvoitettu huolehtimaan siitä että lapsi saa tarvittavaa terveydenhoitoa

mutta muuten tarvitaan tällä hetkellä lisää koulutusta että olisi asiantuntevaa henkilökuntaa lastensuojelulain määrittämissä puitteissa puolin

en tuo

paini on avoimena nyt hyvä

mutta haluaisin kysyä pääministeriltä miten paljon on maksanut se että olemme ruvenneet puhumaan mahdottomasta mahdollisena velkasaneerauspuheesta sekin maksaa

kun kuuntelee tätä keskustelua ei oikeastaan tiedä tiedetäänkö että puhutaan valtiosopimuksesta jonka ovat allekirjoittaneet kaikki eu maat paitsi yhdistynyt kuningaskunta ja tsekki

se tekee sen että ruvetaan spekuloimaan yhtä ja toista maata vastaan

me tiedämme tällä hetkellä että yhdistynyt kuningaskunta ei hyväksy strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua haluaa irtautua eun vapaasta liikkuvuudesta ei halua tunnustaa työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia ja niin edelleen

edustaja pekkariselle haluaisin sanoa että kun me kuulimme asiantuntijoita ervvn vahvistamisen yhteydessä niin enemmistö asiantuntijoista ei ollut mitään muuta mieltä kuin sitä että on pakko tehdä niin kuin hallitus oli esittänyt tai sitten eivät olleet mitään mieltä

sitä vastoin tässä sopimuksessa ovat mukana esimerkiksi ruotsi ja tanska ja kun me katsomme mitkä maat ovat taloudellisesti menestyneet niin ne ovat nimenomaan ruotsi ja saksa joista toisella on omassa perustuslaissa tämäntyyppinen säännös josta nyt keskustelemme tunnustamme että tässähän on saksalaista inspiraatiota ja ruotsissa on niin sanottu skuldregel joka on anders borgin ohella pitänyt ruotsin talouden hyvin erinomaisessa jamassa

nyt olemme luoneet sellaisen vehiclen sellaisen mahdollisuuden joka tavallaan mahdollistaa tämän velkasaneerauksen mahdollistaa niin sanotun hallitun velkasaneerauksen

palataan

tässä uskomme että todellakin toiminta tehostuu kun vastaanottokeskusten ohjaus voi tapahtua yhdestä paikasta

tässähän on kyse siitä että puhumme samoista asioista kuin esimerkiksi sixpackistä ja tähdennämme ja täsmennämme mitä jo emussa on

meillä on huoli että uusissa elyissä ei ole riittävästi henkilökuntaa varsinaista kotouttamisen tukemista varten

mutta kun keskustellaan siitä onko tämä hirveän rajoittava tai onko tämä liian löysä niin löytyy mielipiteitä jokaiseen suuntaan

siinä tällä hetkellä todella revitään ihmisiä ja monelle elylle tuodaan uusiakin tehtäviä

joidenkin mielestä tämä rakenteellinen alijäämä jättää paljon erilaista tulkintavaraa ja toisten mielestä tämä on liian tiukka

sitten mitä tulee maahanmuuttoviraston muihin resursseihin niin onneksihan eduskunta on myötävaikuttanut siihen että me olemme kahteen otteeseen tänä vuonna pystyneet lisäämään maahanmuuttoviraston henkilöresursseja ja henkilöitä on rekrytoitu

värderade talman

kun katsotaan mitä uusia osioita tässä on niin tässä on muun muassa sellaista että sitoudumme koordinoimaan talouspoliittisia toimia muun muassa niin että keskustellaan esimerkiksi etukäteen miten valtion lainoja lasketaan liikkeelle

se on tapa millä pääsemme purkamaan jonoja koska olemme kaikki samaa mieltä siitä että pitkät oleskeluajat ovat omalta osaltaan niin sanottu vetotekijä

mielenkiintoista on lokakuun tilastojen valossa että suurin ryhmä turvapaikanhakijoita oli viime kuussa lokakuussa venäjän federaatiosta

niin kuin minä sanoin joidenkin mielestä se on löysä ilmaisu ja joidenkin mielestä se ei todellakaan toisaalta tuo maastrichtin sopimukseen verrattuna mitään uutta

sitten väitetään hyvin laajasti että thorsin löperö linja olisi vaikuttanut siihen että on turvapaikanhakijoita lisääntynyt

mutta hyvät ystävät meidän oma hallitusohjelmamme meidän oma budjettiraamitapamme on monessa mielessä tiukempi kuin tämä nyt esitetty sopimus

tämän vuoksi ei myöskään ole olemassa yksinkertaisia selityksiä tai patenttiratkaisuja huippuunsa kohoaville asuntojen hinnoille erityisesti pääkaupunkiseudulla

en voi kuin viitata siihen että kasvu on ollut henkilömäärissä paljon paljon suurempaa jos me katsomme miten monta henkilöä per viimeinen syyskuu on hakenut ruotsissa norjassa

missä on se perustotuus että maalla joka hoitaa taloutensa hyvin ei ole mitään pelättävissä mailla jotka ovat menestyksellä hoitaneet taloutensa niin kuin saksa ja ruotsi

myöskin tanskassa lisääntymistä on tapahtunut niin että se siitä yksittäisen henkilön vaikutuksesta joka ei tee yksittäisiä turvapaikkapäätöksiä

mailla jotka hoitavat taloutensa hyvin joilla on fiscal discipline ei myöskään ole pelättävää suhteessa finanssimarkkinoihin

tässä todellakin seurantaa tulee olemaan ja me olemme lupautuneet siihen että selonteon ja toimenpiteiden seurannasta tulee vielä raportti sekä meille että eduskunnalle tämän kauden aikana

tietenkään viranomaiset tai tiedotusvälineet eivät aina sitä täsmällistä totuutta pysty esittämään mutta meillä on erittäin vaikea tilanne

olen samaa mieltä siitä

kun esimerkiksi katsomme miten jotkut ennustuslaitokset suomessa arvioivat kasvuennustetta koska kasvuennuste on tässä tärkeä niin olemme huomanneet aika suurta poliittista tarkoituksenmukaisuutta

ehkä huolta kannan myöskin resursseista liittyen muun muassa velmun jatkoon mihin tekin kiinnititte huomiota koska hyvin pieni osa vähän riippuen mistä on saatu rahoitusta on pystytty kartoittamaan

meillä on tällä hetkellä tilanne siis se että kunnat päättävät minkälaista ulkopolitiikkaa me tässä suhteessa harjoitamme

on hyvä että valtiovarainvaliokunta toteaa tässä että se laitos joka on tehnyt parhaimman arvion on valtiovarainministeriö kun katsoo kymmenen vuotta taaksepäin ja on hyvä että meillä on valtiovarainministeriö joka tekee poliittisista suhdanteista riippumattoman arvion

kaikkonen me olemme ensisijaisena tavoitteena peräänkuuluttaneet eun laajuista fosfaattikieltoa koska se on kaikkein tehokkain ja siksi nyt toivomme että tänä vuonna pitää saada komissiosta se esitys

esimerkkinä mainittakoon tanska jonka minä koen demokratiaksi ja jossa on toisenlainen järjestelmä jossa valtio määrää mihin kuntaan henkilöt sijoitetaan

toimivan kilpailun ja rakentamisen hintojen alentamisen vuoksi onkin hyvin tärkeää että myös pienet ja keskisuuret yritykset saavat tulevaisuudessa todellisen mahdollisuuden osallistua rakentamiseen

se on nimenomaan tämän tehokkuuden osalta koska vapaaehtoispohjaltakin hyvin suuri osa meidän pesuaineistamme on fosfaatittomia

kyse nyt on vain niistä kiintiöpakolaisista joista eduskunta ja hallitus ovat yhdessä päättäneet ja tämä on hätähuuto tämän tilanteen osalta todellakin hätähuuto

rakennushankkeiden hankintaa onkin tämän vuoksi kokonsa puolesta sopeutettava siten että myös kapeammilla harteilla varustettu yritys pystyy selviämään eri hankkeista

valitettavasti ei ole tietoa moniko on sen allekirjoittanut mutta tiedämme että suomen hallinnossa on monta sopimusta jotka ovat odottaneet pitkään

voi olla että kunnat odottavat tällä hetkellä että laskennalliset korvaukset nousisivat

esimerkiksi tämän syksyn kokemukset valtiontalouden tarkastusviraston eri kohuraporteista ei ole lisännyt minun luottamustani valtiontalouden tarkastusvirastoa kohtaan